tämä voisi olla merkittävä heikennys postipalvelujen saatavuuteen niin vakinaisten asukkaitten vapaa ajanasukkaitten kuin elinkeino ja yrityselämän toimintojen kehittymisen kannalta

mutta haluan vielä kerran korostaa sitä että pääsääntöisesti eläinsuojelua ei voida lainsäädännöllä parhaimmalla tavalla edistää vaan siinä on tärkeätä ennaltaehkäisy neuvonta ohjaaminen ja opastaminen

kun maassa on toteutettu lukuisia kuntaliitoksia ei ole huomattu ottaa esille sitä että posti voi tulkita että kuntaliitoksen jälkeen ei enää pienemmissä kunnissa jotka on liitetty suurempaan ole velvoitetta pitää yleispalveluja tarjoavaa toimipistettä

tämä arvioni perustuu siihen että ihmiset kun joutuvat byrokratian rattaisiin eivätkä saa vastausta kysymyksiinsä kokevat avuttomuutta ja kokevat tulleensa loukatuksi viranomaisen taholta ja tästä saattaa syntyä sitten myös se kantelutahto ja aina ei ole kysymys siitä että laillisuus ei toteutuisi

jo tuotantorakennuksia tehtäessä suunniteltaessa ja käyttöönot toa hyväksyttäessä voidaan kiinnittää rakenteellisiin asioihin huomiota

arvoisa puhemies

turvapaikan hakemisessa olisi hyvin toivottavaa että tämä käsittelyprosessi olisi mahdollisimman nopea jotta turvapaikanhakija voisi saada tiedon turvapaikastaan pikaisesti ja asiat etenisivät tarkoituksenmukaisella tavalla myönteisesti

tämä sama ilmiö tapahtuu kunnissa

kunnissa käydään nyt näissä talouspaineissa läpi sellaista prosessia että palvelurakenteita harvennetaan ja muutetaan eli myös siellä kuntatasolla on sama ilmiö

samoin aikoinaan kun poliisit asuivat siellä missä heidän työpaikkansakin olivat he tunsivat ihmisiä näkivät tilanteita aivan normaalioloissa

tiedän hyvin helsinkiläisenä päättäjänä sosiaali ja terveystoimen kuten lastensuojelun asiakkuuskentässä olevan epävarmuuden ja sen että asioiden eteenpäinvieminen ihmisen kannalta tulee monimutkaisemmaksi

mutta vastaavasti myös ne ongelmat mitä kovastikin pitkittyneitten prosessien vuoksi on ollut saataisiin poistettua jos turvapaikkakäsittely voisi tapahtua hyvinkin nopeasti

korostan vielä sitä että uupuneet väsyneet kotieläintalouden harjoittajat tarvitsevat ensiksi apua jotta tilanteeseen saadaan parhainta korjausta

samalla voitaisiin välttyä tältä turvapaikanhakuturismilta jossa turvapaikanhakijat tulevat maahan tietoisina siitä että prosessi kestää pitkään ja voi sitten olla maassa kuten esimerkiksi suomessa pitkään tämän hakuprosessin keston ajan

eli ihmiset eivät pärjää tässä pirstaloituvassa maailmassa

niinpä minä sanoisinkin että sellaisen viestin tulisi nyt lähteä meiltä tuli siellä ja siellä ne kansanedustajilta että jokaisen valtion virkamiehen ja kunnan keskeisen viranhaltijan osalta vallitsisi nollatoleranssi sen suhteen että vastataan en tiedä jolloin ihminen lähtee sitten etsimään uutta numeroa sen vastauksen pitäisi olla että en tiedä mutta otan selvää

siksi prosessien nopea mutta myös oikeudenmukainen käsittely olisi kaikille osapuolille mahdollisimman toivottava ja paras asia

samalla tulee pitää huoli että kun maassa toteutetaan uusia kuntaliitoksia niin myös niiden myötä katoavien kuntien alueilla toimipaikka säilyy

kysymys on aivan kuten ed

arvoisa puhemies

heikkinen täällä esittelypuheenvuorossa totesi siitä että työterveys on tavoite koko työuran läpi ja sitten myöhemmin vielä eläkeiässä pitkälti elämässä eteenpäin

esimerkiksi kuhmoisten kunta keski suomen maakunnan eteläisimpänä kuntana on itsenäinen mutta jo nyt on sanottu että jos kuhmoisten kunta liittyy johonkin toiseen näin itellan edustajat ovat viestittäneet itellalla ei enää olisi velvoitetta tarjota yleispalvelua tarjoavaa toimipaikkaa nyt vielä itsenäisen kunnan alueella

pulliainen sanoi valtionhallinnon reilun pelin periaatteesta

on kysymys myös siitä minkälaisen vaikutelman suomalaisella maaseudulla maatalousyrittäminen antaa niille ihmisille jotka katsovat sitä jatkavatko he tilaa ryhtyvätkö maatalousyrittäjiksi

senaatti kiinteistöjen rakennukset erityisesti myös osaltaan maa alueet ovat erityistarkoituksia varten valtion toimesta aikanaan syntyneet

arvoisa puhemies

silloin on hyvin tärkeää että tämän kaltaiset kysymykset ovat myös kunnossa jotta meillä on tämän päivän ja nykyisyyden maatalousyrittäjien ohella myös niitä sukupolvia jotka pitävät tästä tärkeästä tuotantosektorista huolta jatkossakin

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että työelämä ja tasa arvoasiainvaliokunta haluaa korjata tällaisen yksilöitä kohtaavan väliinputoamisongelman

sitten toinen seikka on se että voitaisiin listata tähän kertomukseen niitä asioita joissa toistuvasti on ilmennyt ongelmia

niitä ei ole sellaisiksi koskaan rakennettu eikä ole sellaisiksi tarkoitettu vaan niillä on omat erityistehtävänsä jossa ne ovat välttämättömiä

täällä on viitattu kysymykseen että myös apurahoilla toimeentuloaan saavia kuuluu tämän lainsäädännön pariin

osaltaan se että puolustusvoimat joutuu luopumaan tietyistä varikoista varastoista johtuu näistä kohtuuttomista senaatti kiinteistöjen tuottovaatimuksista jotka toisaalta olisivat siirtoa valtion taskusta toiseen mutta muun muassa puolustushallinnon sektorilla tuovat kustannuksia jotka ovat kohtuuttomat

itse asiassa on paljolti kyse kiinteistöistä jotka ovat jo tuottaneet oman tuottonsa ja vielä pienin korjauksin voisivat jatkaa vuosikymmeniä eteenpäin

toivon että jatkossa voidaan kiinnittää myös tähän epäkohtaan huomio että väliinputoajia ei pääsisi syntymään tässäkään suhteessa

kyse on yhteiskunnan rakenteesta peruspalvelusta joka on ollut jo vuosisatoja tässä maassa

elikkä haluan kiinnittää tässä vakavan huomion näihin erityiskohteitten täysin kohtuuttoman korkeisiin tuottovaatimuksiin

mitä nyt ryhdytä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisältämiä tokaisi no lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on tarkoituksenmukaista

siellä on myös kiinteistöjä jotka ovat aikanaan tulleet lahjoituksina yliopistoille ja nyt yliopistot joutuvat maksamaan näistä korkeita vuokria

arvoisa puhemies

lepän puheenvuoroon viitaten haluan korostaa juuri sitä välttämättömyyttä mikä on kehittää puusta uusia innovaatioita

erityisesti näen sen että meidän on nyt maailmanmarkkinatilanteitten muutoksien vuoksi pakko löytää aivan uusia mahdollisuuksia puusta ja näitä mahdollisuuksia on varmasti erittäin paljon

eri insinöörit ovat minulle vuosikausia puhuneet mallia puun kuivatislauksesta jolloinka voidaan löytää hyvin monia arvokkaita biologisia kemikaaleja puuraaka aineesta ja sitten polttaa puhdasta saasteista vapaata hiiltä

uskon että pääosin näissä halutaan tehdä hyvää työtä mut ta ihmettelen että myös tällaisia luonnottomia olentoja kuten koirasusia tietoisesti kasvatetaan

näillä tisleillä mitä puista voidaan löytää on aivan suuri arvo joita me emme vielä tiedä kemianteollisuuden lääketeollisuuden ja monen muun tuotannon käytössä

tällaiseen pitäisi saada kyllä täyskielto

näkisin että nyt suomen tulee voimakkaasti panostaa näihin hyvinkin mielikuvituksellisiin ideoihin niistä mahdollisuuksista mitä suomalainen puuraaka aine voi tarjota

arvoisa puhemies

tiusanen ja ed

lahtela ovat tuoneet esille metsähallituksen maaomaisuudesta on aivan totta

esimerkiksi jos myrskytuhot kuten tänä kesänä ovat tuhonneet metsiä yksityisiltä omistajilta ja jos lähettyvillä olisi metsähallituksen maita niin tällaisessa tilanteessa voitaisiin tietysti järkevän metsätalouden kannalta tehdä kauppoja

mutta minusta on arvo sinänsä että meillä suomessa valtio toisin sanoen me suomalaiset itse omistamme ne maat mitä metsähallituksella on ja sinne kätkeytyy erityisen paljon myöskin luontoarvoja

arvoisa puhemies

niillä tutustumiskäynneillä ja yhteydenpidoilla mitä sivistysvaliokunnan työskentelyssä on ollut suomen akatemiaan olen havainnut sen toimivan erittäin hyvin suomen rajoitetut mahdollisuudet huomioon ottaen

näissä suhteissa metsähallitus on toiminut kiitettävällä tavalla maanomistajana että näitä luontoarvoja on haluttu vaalia ja pidän tätä hyvin arvokkaana asiana jatkossakin

mutta samalla on verkottauduttu erittäin hyvin myös kansainvälisesti

voimme olla suomalaisina aidosti terveellä tavalla ylpeät suomen akatemiasta sen tutkijoista ja tuloksista

arvoisa puhemies

pidänkin hyvin tärkeänä sitä että valiokuntatyöskentelyssä akatemiassa työskentelevien professorien akatemiatutkijoitten ja kaikkien muiden yhteistoimintatahojen näkemykset tulevat esille

ja aivan kuten ministeri brax toi esille eduskunta on valtiovarainvaliokunnan ja puheenjohtaja hannes mannisen johdolla halunnut osoittaa määrärahoja jotta oikeusistuimissa asiat etenevät nopeasti

tarvitaan akateemista vapautta tarvitaan innovaatioita ja mielestäni meillä on hyvin toimiva akatemia joka on kehittynyt ja vastannut ajan haasteisiin hyvin

samalla tässä yhteydessä toivonkin että myös jatkossa pidämme huolta siitä että oikeusistuimiin osoitetaan riittävästi varoja jotta meillä on hyvää oikeudenkäyttöä edelleen jatkossakin

arvoisa puhemies

käsiteltävänä olevat lakialoitteet antavat aiheen hyvään keskusteluun ja mielestäni lakialoitteet ovat yksi tapa tuoda tärkeitä asioita esille valiokuntia varten ja myös julkisuutta varten

täällä on käyty hyvää keskustelua

haluan korostaa sitä että jotta työelämän ulkopuolella olevat toimeentulotukea saavat henkilöt voisivat ottaa vastaan tilapäistä tai hyvin pienen tuntimäärän tarjoavaa osa aikaista työtä niin on tarpeellista että etuoikeutetun tulon määrää nostetaan tähän kannustavaksi

työ on parasta turvaa toimeentulossa ja sitä kautta kun on otetta työelämään vaikka kuinka vähäisenkin työn kautta tämä varmasti auttaa työllistymistä pysyvämpään työhön

aina kun jotakin tekee niin jotakin saa on viisaus jota kannattaisi ajatella tämän asian jatkokäsittelyssä

arvoisa puhemies

hyvää hallituksen esityksessä on vaaliliittojen kieltäminen

mutta meidän nykyinen vaalijärjestelmämme dhondtin vaalijärjestelmä on hyvin toimiva

sitä käytetään kunnallisvaaleissa monissa muissakin valintatilanteissa ja se opitaan jo peruskoulussa se on selkeä

nyt kävisi semmoinen tilanne että puoluepoliittisista syistä kansanedustajavaaleissa käveltäisiin maakunnan tahtotilan ylitse tavalla jota kukaan ei voisi edes pitkällä matematiikalla tai matematiikan maisterien tutkinnoillakaan ymmärtää ja selittää

samalla tässä on juuri se ongelma mitä ed

rossi toi esille tämän hallituksen aikana on tehty kansaneläkkeisiin korotus

nämä ovat kyllä tietysti siihen perusongelmaan nähden että kansaneläkkeet ovat pieniä suhteessa pieniä mutta suunta on ollut oikea ja on kuitenkin merkittävää että tähän suuntaan on haluttu lähteä

arvoisa puhemies

täällä edustajat kallis ja sasi ovat valottaneet juuri tätä direktiivikysymystä ja jälleen on ilmeinen ongelma juuri nämä direktiivit

katson asiaa nimenomaan niin että jos nuori ihminen menettää työkykynsä syystä tai toisesta ja joutuu jäämään lähes kansaneläk keen varaan tai pelkästään kansaneläkkeen varaan niin on aivan totta se että hänen taloudellinen tilanteensa tulee olemaan hyvin surkea koska kansaneläke ei valitettavasti indeksikehityksen vuoksi seuraa palkkatasoa

henkilökohtaisesti minä toivoisin että junamatkustusta edistettäisiin kansainvälisessä liikenteessä

venäjän suuntahan tässä on merkittävä ja ehkä tulee muitakin henkilöliikenteen ylityspaikkoja tulevaisuudessa kuin se mikä nyt on ainakin näin toivon

tässä on semmoinen ongelma jolla luodaan nuorelle ihmiselle kansaneläkkeen varassa hyvin ikävä tulevaisuus

näkisin että vanha reitti pietarihiitolaelisenvaaraparikkalapieksämäkihaapamäki edelleen sitten vaasaan esimerkiksi ja tämä mittnorden eli keski pohjola reitti tulisivat myös kansainvälisen henkilöliikenteen reiteiksi ja osaltaan silloin tämmöisillä veroeduilla saatettaisiin helpottaa tuon avattavankin reitin mahdollisuutta ja kannattavuutta

tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja minä toivon että jatkossa voitaisiin etsiä niitä ratkaisuja joilla myös junamatkustus olisi siinä muodossa että se voisi olla kilpailukykyinen

nythän tällä välillä kilpailua ei sikäli ole että lentoja on hyvin vähän ja lennon etu on se omansa mikä sillä on mutta toivon että junamatkan veroetuihin kiinnitettäisiin jatkossa huomiota

arvoisa puhemies

lopputulema on se että kreikan kriisiytyneen tilanteen yhdeksi maksajaksi joutuvat suomalaiset ja suomalaiset veronmaksajat

arvoisa puhemies

mielestäni nämä ovat niin hyviä asioita että näistä kannattaisi seuraavaan hallitusohjelmaan saada myöskin kirjattua asioita sisään ja toivon että nyt vielä tämän eduskunnan aikana vajaan puolen vuoden kuluessa valiokuntakäsittelyssä näihin asioihin voidaan kiinnittää huomiota

edelleen on vaara että nämä tämmöiset tilanteet voivat toistua ja tässä suhteessa toivoisi että meillä olisi pidättyväisyyttä vaikka meillä on nämä kansainväliset sitoumukset joihin edellisessä puheenvuorossa viitattiin

eduskunnassa tehdään erittäin paljon työtä näitten lakialoitteitten valmistelussa niihin nähdään vaivaa jokaiseen lakialoitteeseen nähdään paljon vaivaa edustajien taholta ja avustajat ovat sitä varten että hankkivat tietoja ja tausta aineistoa eduskunnassa myös virkamiehet ovat näiden kanssa paljon tekemisissä

mutta todella haluan esittää pelkoni siitä että me joudumme maksamaan muualla tehdyn holtittoman taloudenpidon seurannaisvaikutuksia

arvoisa puhemies

ja on jotenkin harmillista että tämä suuri työ mitä lakialoitteitten valmisteluissa tehdään itse asiassa kansanedustajien kirjallisissa puheenvuoroissa parlamentille menee vajaasti kansan tietoisuuteen

hyvin epäolennaiset asiat ovat ne jotka kiinnostavat mediaa mutta se todellinen työ jota täällä ilta ja yömyöhään asti tässäkin salissa tehdään rakentava työ jossa ainakin itse haluan etsiä hyvää yhteishenkeä kaikkien kanssa jää valitettavasti vaille

paljon tärkeämpi olisi kiinnittää huomiota alkoholiongelmaan vesillä liikuttaessa

alkoholi on aina ongelma jos ollaan vesillä ja silloin viitaten tähän kysymykseen nimenomaan jos on konevoimalla kulkeva vesikulkuneuvo niin siellä pitäisi alkoholin promillerajat saattaa samalle tasolle kuin maatieliikenteessä koska siellä on myös tämä hukkumisvaara olemassa

arvoisa puhemies

ymmärrän hyvin että sähköiset palvelut lisääntyvät ja niillä on aivan oma paikkansa mutta haluan tässäkin yhteydessä painottaa turvallisuutta

toivonkin kun on tärkeitä asioita että pidetään riittävästi huolta siitä että vaaratekijät voidaan eliminoida tai poistaa

arvoisa puhemies

meillä on havaittavissa että sähköisiä verkostoja jatkuvasti yhä enemmän häiritään

henkilökohtaisesti luotan suomen poliisiin ja haluan että suomen poliisilla on kaikki ne keinot mitä nykyajan tekniikka myös mahdollistaa rikosten selvittämiseksi ja sitä kautta myös rikosten ennaltaehkäisemiseksi

nämä vaaratekijät toivottavasti otetaan mahdollisimman hyvin huomioon silloin kun on perusasioista kyse ja samalla pidetään huolta siitä että mikään asia ei voi mahdollisen vahingon sattuessa tai tuhon tapahtuessa

minä en ymmärrä mitä haittaa on rehelliselle kansalaiselle siitä jos hänen sormenjälkensä ovat viranomaisten käytössä silloin kun selvitetään rikosta tai rikoksia jotka periaatteessa voivat kohdistua kehen tahansa tässä maassa tai tässä maassa liikkuvaan

siksi haluan että tämän hallituksen esityksen myötä annetaan viranomaisille ne keinot mitä on hyväksi nähty ja olisin halunnut ne vielä vähän laajempinakin kuten täällä on tuotu esille tämä mahdollisuus

kaikki nyt jo yltä yksityiskohtaiseen käsittelyyn

silloin varmasti kun rikolliselle tulee tieto että on suurempi kiinnijäämisriski kyllä sillä on osaltaan oma ennalta ehkäisevä vaikutus rikosten tekemiseen

minä uskon että tässä asiassa meidän kannattaisi harkita hyvin voimakkaasti myös ihmisen oikeussuojaa rikoksia vastaan ja oikeusturvaa silloin jos on joutunut minkä tahansa rikoksen uhriksi

onko mahdollisesti kun olette tutkineet maahanmuuttoviranomaisten toimintaa herännyt keskustelua myös siitä pitäisikö miettiä niitä perusteita joilla maasta poistoa tai maasta karkotusta harkitaan kun näemmä sillä että joku pappi tai joku seurakunta pitää kirkossa piilossa karkotusuhan alla olevaa pystytään muuttamaan näitä päätöksiä käytännössä

kuten täällä eräissä puheenvuoroissa on jo sanottu on syytä jäädä odottamaan uutta esitystä jonka hallitus antaa tästä lähitulevaisuudessa

tämä on tietysti johtanut siihen että pääkaupunkiseudulla toimiva aalto yliopisto on etuoikeutetummassa asemassa saamaan tukirahoja ja sitä kautta myös valtion rahoja

tässä on asia johon on kiinnitettävä huomiota että kaikkialla olevat yliopistot ja todella yliopistojen tiedekuntasuuntautumisesta ja tehtävästä riippumatta voivat saada rahoitusta

kun jotenkin nyt katsoo näitä joitakin mitä on käsitelty niin näistä ei ainakaan nyt sillä lailla tule selkeästi esille että nämä nyt olisivat turhia joita täällä on avattu esimerkiksi jostakin päiväkodin henkilöstömitoituksesta päivähoidosta päiväkotien sulkemisesta tai näistä vanhuksien hoidosta ja omaishoidosta

se että yliopistoille kerätään rahaa on toisaalta hyvä asia toisaalta monta muuta keräyskohdetta on

esimerkiksi keski suomen kansanedustajina osallistuimme jyväskylän yliopiston keräykseen tietyllä summalla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä edellisissä puheenvuoroissa on tuotu kyllä niitä arjen monen mielestä pieneltä tuntuvia kysymyksiä jotka ovat kuitenkin asianomaisille tärkeitä kysymyksiä